terholle ja päässä vetoomuksen ei tauteja toteamme on minulla päässä jos joku epäilee niin tekstin voi tulla

melin toteamme ja kelan asumistukea saavat eläkeläiset ovat pienituloisia ovat tehneet pitkän elämäntyön yhteiskunnan rakentamisessa

moni työnsä menettänyt on joutunut etsimään uuden työpaikan kouluttautumaan uudelleen tai muuttamaan muualle työn perässä vaikka ei olisi niin halunnut tehdä

työikäisistä poiketen heillä ei ole mahdollisuuksia edes teoriassa hankkia tuloja menetysten korvaamiseksi tai edes vaihtaa asuntoa

afganistanin paikallaan polkeva tai ennemminkin huonontunut naisten asema ei ole kuitenkaan saanut hallitustamme reagoimaan asiaan mitenkään

selonteko nostaa euroalueesta esille vain hyvät puolet joiksi väitetään valuutta korko ja hintavakautta sekä valuuttariskin poistumista

niitä ei voi pitää

edelleen totesimme ponnen allekirjoittajat

norjan hallitus sen sijaan pienensi afganistanin kehitysapua rahallista tukea hiljattain antamalla samalla selvän merkin että meno afganistanissa korruption ja naisten aseman osalta ei voi jatkua

en usko että turkistarhauksen kieltäminen tarkoittaisi työpaikkojen katoamista ensi viikolla tai edes ensi vuonna vaan pitkän siirtymäajan puitteissa tapahtuvaa hidasta hiipumista

te puolueemme arvoisat ministerit toimitte siten että hallitus joko luopuu eläkkeensaajien asumistuen leikkautumiseen johtavasta uudistuksesta tai etsii uudistukselle mallin joka ei kohtele

ilta on vielä nuori tässä ehditään käydä monta keskustelua

hän petasimme silloin menneistä mm

ja sen jälkeen tiedämmekin jatkon ministeri mäntylä taisteli ja koko syöksyn ja sai noin kuka sitten aikaan sen että tämää mm tasokorjattiin tätä esitystä niin että olemme naismenetys olisi ollut eläkeläisen kuuskymmentä euroa kuukaudessa

minun on mahdotonta kansalaisena kansanedustajana perustella turkistarhauksen eettistä puolta eläinten hyvinvoinnin näkökulmasta itselleni tälläkään hetkellä

leikkaus tulisi kohdistaa ensisijaisesti suorien budjettitukien ja muiden tehottomien tuen muotojen vähentämiseen toisille valtioille

sekään ei tyydytä meitä eikä jaro somasti eduskuntaryhmää vaan vaadimme että näitä pitää koko uudistus jättää

suomen tulee tulevaisuudessa keskittyä kehitysavussa omiin vahvuuksiinsa esimerkiksi puhtaaseen veteen ja koulutukseen ja huomioida johdonmukaisesti ihmisoikeusnäkökulma ja naisten asema kehitysavun punaisena lankana

euroopassa ei vallitse mitään selonteon suitsuttamaa yhteistä arvopohjaa

täällä

leikkauksen tuo esille ottaminen uudelleen ja sekin otettiin niin että se leikkaus puolitettiin sekin on erittäin tärkeä koska se koskettaa sairaita ihmisiä ja juuri siitä pitää pitää

entä missä on se paljon puhuttu demokratia kun ihmisiä äänestytetään niin kauan kunnes saadaan oikea äänestystulos halutun ratkaisun aikaansaamiseksi

osoitti vain sympatiaa

hukkuu siihen vastustuksen

arvoisa puhemies